rakas suomemme pysyy hyvänä maana vain kovalla työllä ja katsomalla eteenpäin

olemme sekä menneille että tuleville polville velkaa sen että uskallamme uudistua

arvoisa puhemies

näistä aloituspaikoista kaiken kaikkiaan

se on tämä oleellinen asia tässä hallituksen esityksessä ollut se sana ja verbi kohdentaa

sen takia tähän ei haluttu tehdä sitä lakisääteistä kattoa oppilasryhmäkokoihin koska opetus ei voi olla niin teknistä siinä mielessä että riippuu oppilasaineksesta joskus isompi ryhmä on ok opettaa joskus pienempi ryhmä on taas hankala opettaa eli se riippuu oppilasaineksesta

emmehän me voi niin tehdä että vain niihin ammatteihin joihin on suuri halu olisi lisää aloituspaikkoja

pulliainen puhui tästä opetuksesta ja näin

täytyy sanoa vielä se että minulla ei ole mitään sitä vastaan että opiskelijoiden osallistumista vahvistetaan niin pitää ollakin tai että terveydenhuolto hoidetaan kunnolla niin pitää tehdäkin

nämä akatemian tutkijat ovat pelänneet sitä että kun he tulevat työsuhteisiin yliopistoihin he joutuvat tekemään niitä samoja hallinnollisia tehtäviä ja opetustehtävää koska he ovat siellä työsuhteessa niin kuin muutkin sillä perusteella

mutta minä en ymmärrä sitä miksi tämä kaikki täytyy tehdä pakkojäsenyyden kautta kun minä näen sen että siinä on muita tarkoitusperiä kuin tämä osallistaminen tai tämä terveydenhuolto

valiokunnassa haluttiin korostaa sitä että näitten akatemian tutkijoitten ja professorien asema kuitenkin ja ne tehtävät säilyvät niin kuin aikaisemminkin vaikka viroista luovutaankin että se ei muuta kuitenkaan heidän tehtävänkuvaansa mikä heillä on ja sen vuoksi sanoimme mitä

kun puhutaan rajaesteiden poistamisesta ja eräänlaisesta harmonisoimisesta niin kuitenkin yksi alue missä sitä ei saa tapahtua on tutkinnot

olen erittäin iloinen koska mehän olemme samaa mieltä siitä mikä on amkn tehtävä ja silloinhan sinne voi laittaa sen sanan soveltava niin kuin se nytkin on

olemme nyt vastus kuivunut edustajille asko seljavaara lauslahti ja pulmia

sanoimme

se on muuten aika samanlainen koko pykälä mutta siitä vain puuttuu jotenkin se yksi sana jonka pois ottamista ei mitenkään kuitenkaan perustella

meillä tutkinnot ja pätevyysvaatimukset kuuluvat kansalliseen päätöksentekosysteemiin ja sellaisena se pitääkin pitää jotta meidän korkeatasoinen koulutus voisi tulevaisuudessakin jatkua

esimerkiksi ruotsissa ei ole varsinaista ammattikoulua eikä ammattitutkintojakaan ja esimerkiksi sähköasennuspätevyydet ovat ruotsissa ja suomessa hyvin eritasoiset ja erilaiset joten pitää tarkkaan katsoa ja harkita missä asioissa sitten näitä harmonisointeja tehdään ja rajaesteitä poistetaan ja missä ei

moni muu asia vaikuttaa opiskeluun

arvoisa puhemies

jos jostain syystä sitä lisärahoitusta kuitenkaan ei ole mahdollista saada niin voisiko ajatella sitä että se tehtäisiin kaksivaiheisesti alkuunsa tehtäisiin määritelmiä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen välillä selkiytettäisiin henkilöstön tehtäviä ja toimenkuvia ja varhaiskasvatussuunnitelma laitettaisiin opetushallituksen tehtäväksi ja mahdollisesti ihan normiksikin

tässä on moneen kertaan jo todettu hienosti että lapsilisät tullaan sitomaan indeksiin

mutta lapsilisä on tähän asti aina ollut kulukorvaus siis se on ollut tärkeä periaate näissä asioissa

jatkuuko tämä kulukorvausperiaate edelleenkin niin että lapsilisistä ei tule tulosidonnaisia

kotus toimii hyvänä asiantuntijana kielenhuollon suhteen ja sitä kyllä todellakin tarvitaan

arvoisa puhemies

tämä lakialoitteeni sisältö tarkoittaa sitä että kun tällä hetkellä kunta voi järjestää kerhotoimintaa niin tässä on se voida verbi poistettu ja sanotaan että tulee järjestää kerhotoimintaa

se on tällä hetkellä hivenen päällekkäinen ja epäselväkin ja sen takia on tärkeätä että tehdään selvät sävelet kuka tekee mitäkin ja missäkin

tämä on erittäin hyvä ja tervetullut hallituksen esitys joka ei vaaranna vaan päinvastoin vahvistaa kotimaisten kielten asemaa

minä taidan olla enemmän tai vähemmän tämän eduskunnan ainoa viittomakielinen ja minua vähän harmittaa että tämä keskustelu pikkuisen meni huitomakieleksi elikkä viittomakielestä ohi arvon edustajat molemmat virtaset

kerhotoiminta on sillä tavalla tärkeää toimintaa koska se tukee oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua se kehittää oppilasta itseään monipuolisesti

sillä on tavoitteena että jokaisella oppilaalla olisi vähintään yksi harrastus elämässään sillä jos on vähintään yksi harrastus niin katsotaan että se estää syrjäytymisen alkamisen

kerhotoiminnan kautta tavoitetaan varsinkin niitä lapsia ja nuoria joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kodin ulkopuoliseen vapaa ajan toimintaan seuroihin ynnä muuta

koulujen perinteiset kerhot ovat maksuttomia lapsille niille on matala kynnys osallistua ja niitä pitää enimmäkseen se tuttu turvallinen pätevä opettaja

siinä mielessä tämä kerhotoiminta tukee opetusta omalta osaltaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin nyt käsissämme olevaa selontekoa kulttuurin tulevaisuudesta erittäin tärkeänä ja tarpeellisena askeleena

kerhotoiminta myöskin tukee kodin ja koulun kasvatustyötä yhteistä kasvatustyötä lisää nuorten osallisuutta kehittää sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä joita nyt peräänkuulutetaan paljon ja kerhotoiminnan kautta myös oppilas kokee sitä luovuuden intoa ja onnistumisen elämyksiä joista nyt myöskin puhutaan paljon

aina ei auta eikä riitä se että koulutuspaikkoja on riittävästi tarjolla sillä usein käy niin että muotialat kiinnostavat nuoria ja nuorten toiveet ja nämä koulutuspaikat eivät aina kohtaa

arvoisa puhemies

sen takia on erittäin tärkeää että kiinnitetään huomiota myös opintojen ohjaukseen mikä on oleellinen kohta varsinkin peruskoulussa ja toisella asteellakin

suomen kilpailukyky vahvistuu kun osaamme nivoa yhteen taloudelliset sosiaaliset ympäristö ja kulttuurikysymykset

mitä aiotaan tehdä opintojen ohjauksen kehittämisen suhteen jotta nuoret löytäisivät paremmin sitten oman koulutuspaikkansa

arvoisa puhemies

lähinnä se on painottunut yläkoulun puolelle

kun sektorirajat murtuvat syntyy uusia kehityksen kasvualustoja syntyy luovuutta syntyy uusia innovaatioita

se vaihtoehto on se että pakkomaksuja voidaan laittaa mutta pakkojäsenyyttä ei voida laittaa noin vain koska siinä tulee perustuslaki vastaan

kaiken kaikkiaan olisi hyvä että tämä suotuisa kehitys kerhotoiminnan elpymiseksi jatkuisi ja toivon että tulevaisuudessakin valtiolta liikenisi rahaa tähän tärkeään toimintaan

on mietitty sitä että kun se koulumatkaosio tässä oli kuitenkin kiistaton ja se oli yksimielinen niin tietysti yksi vaihtoehto on se että uusi hallitus nopeasti sen sitten laittaa täytäntöön koska se voidaan tehdä

olen iloinen tuosta edustaja gustafssonin puheenvuorosta

kun kaikki me olemme herttaisen yksimielisiä että amkit tekevät soveltavaa tutkimusta niin silloin sen sanan pitää lakitekstissä olla niin kuin se nytkin on

jos se on fundeerattu tarkkaan miksi se on poistettu niin silloin sen fundeerauksen perustelujen pitää olla myöskin täällä hallituksen esityksen perusteluissa

perusrahoitusta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen saadaan jatkossa kolmen vuoden ajalta ja kuitenkin on niin että monilla opiskelijoilla esimerkiksi niillä jotka tekevät kaksi eri tutkintoa tai sitten urheilulukioissa niillä monilla jotka käyvät treenaamassa ulkomailla tai menevät kansainväliseen vaihtoon kestää pitempään kuin se kolme vuotta

oletteko te ajatelleet siellä ministeriössä miten ratkaistaan näitten erikoistilanteiden ja niihin liittyvien opiskelijoiden opiskelutilanne

tässä aikaisemmassa ministeri risikon lakiesityksessä ja luonnoksessa oli pykälässä ihan tämä hyvä kohtelu sekä ikäihmisen että myöskin hänen omaisensa hyvä kohtelu

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä että kulttuurialalle luodaan myös tulevaisuudessa lisää kasvun edellytyksiä

sen pitää tehdä mahdolliseksi sekä modernin teknologian käyttö että uusien uhkien kuten verkkopiratismin torjunta

kaikilla tulee olla mahdollisuus tehdä löytöretkiä kulttuurin maailmaan varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lähtien

olemme perusopetuksen tuntijakouudistuksen yhteydessä lisäämässä taito ja taideaineiden osuutta opetuksessa

tämä lisäys minkä valiokunta teki oli erinomainen lisäys ja itse kysyisin siitä samasta asiasta myös

näin jokaisella lapsella myös niillä joiden vanhemmat eivät tue heitä kulttuurielämysten pariin on oikeus etsiä ja kehittää omia vahvuuksiaan

ne ovat erinomaisia kulttuuriharrastusten herättelijöitä

sen takia tässä kun on tutkittu tätä homekouluasiaa niin on huomattu tutkimuksissa että kuntien asenteissa on ollut ongelmia niitten ongelmien havaitsemisessa kosteusvaurioiden havaitsemisessa rakentamisessa hoidossa eli koko siinä prosessissa ja monet eurot mitä on valtio antanut ovat menneet harakoille

retket ovat antaneet tasapuolisesti kaikille oppilaille mahdollisuuden liikuttua teatterissa tai ihmetellä siveltimenvetojen ilmaisuvoimaa

monet museot lastenteatterit tapahtumat ovat olleet vaikeuksissa kun ne eivät enää tavoita kouluikäistä yleisöä

sen takia haluaisinkin kysyä ministeriltä

haluttaisiin sellainen avustusmalli jossa pakotettaisiin avustuksen saaja laadukkaaseen toimintaan rakennusten ongelmien tutkimisessa korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa

pienet viat pitää korjata heti vuotava hana pitää korjata heti kupruileva maali pitää korjata heti

suomalaisen kulttuurin vaaliminen muuttuvassa maailmassa on meidän suomalaisten tehtävä

niitä koulutusohjelmia on jo laadittukin mutta koulutusta ei synny oppilaitoksiin jos ei asetukseen tule pätevyysvaatimuksia

minä kysyisinkin ministeriltä

maailma kuitenkin muuttuu ja digitalisoituu nopeasti

tästä hyvänä esimerkkinä on se että vastikään viisi vuotta täyttänyt sosiaalisen median videopalvelu youtube saa jo nyt päivittäin enemmän katsojia kuin televisio

kunnista puuttuu osaamista

niiden on vaikea sitä tunnustaa mutta kaikkeen suunnitteluun korjaukseen rakentamiseen käyttöön kaikkiin niihin pitää saada home ja kosteusosaamista

emme voi odottaa seuraavaa kulttuuriselontekoa kahtakymmentä vuotta vaan tarvitsemme päivitetyn selonteon jokaisella hallituskaudella

arvoisa puhemies

kulttuurimme toimintaedellytykset turvaamalla etenemme kohti elinvoimaista hyvinvoivaa kilpailukykyistä ja ennen kaikkea luovaa suomea

täällä edustaja puumala puhui automaatiojäsenyydestä ythsn kohdalla ja täytyy nyt todeta ja muistuttaa taas edustajille että automaatiojäsenyys ei ole perustuslain mukaista

meitä ketään ei voida pakkojäseneksi liitättää mihinkään valtakunnan yhdistykseen sen pitää olla aivan vapaaehtoisuuden pohjalta

toinen asia oli tämä että nämä ammattikorkeakoulut olisi laitettu lakiin luettelona niin kuin yliopistotkin mutta se ei ole oikein mahdollista koska ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ovat kuntia kuntayhtymiä ja näillä on oma lainsäädäntönsä johon ne pohjaavat ja yliopistot taas pohjautuvat yliopistolakiin joten se ei ole nyt mahdollista sekään

tämä nuorten yhteiskuntatakuu on kyllä yksi hallituksen kärkihankkeista ja me haluamme että se onnistuu ja tullaan onnistumaankin siinä asiassa

me tarvitsemme erilaisia vaihtoehtoisia polkuja myös tälle nuorelle kohderyhmälle

oleellista on kuitenkin se että me löydämme sellaisen koulutuspaikan josta myös sitten koulutuksen jälkeen saadaan työtä ja sen takia pitää vähän katsoa myöskin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja millä aloilla on tulevaisuudessa työtä ja millä ei

nyt oppisopimuskoulutus mikä täälläkin on ollut esillä on yksi hyvä malli tähän mutta meidän oppisopimuskoulutusmallimme on kuitenkin tarkoitettu käytännössä aika paljon aikuisille ja kysyisinkin ministeriltä miten oppisopimuskoulutusta voitaisiin kehittää myöskin paremmin nuorille sopivaksi

esimerkiksi tuettu oppisopimuskoulutusmalli on erittäin hyvä mutta onko joitain muita mahdollisuuksia

tällä hetkellä esimerkiksi ilkivallasta tai sotkemisesta ei saa rangaista oppilasta pistämällä hänet siivoamaan aiheuttamansa sotkut

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

se vaatii paljon erilaisia toimenpiteitä ja niitä nyt tehdään tässä

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta opettajien mahdollisuuksia opiskelurauhan ylläpitämiseksi parannettaisiin

tämä tuottavuusohjelma on yksi ongelma kyllä mutta kun uutta tuottavuusohjelmaa parastaikaa nyt valmistellaan niin on se hieno asia että siitä tuottavuusohjelmasta yliopistot pääsevät nyt eroon vihdoin viimein